ja en myöskään pidä tällaisesta parlamentaarisesta puhetyylistä että sananlaskujen tai vanhojen satujen varjolla syytetään osaa parlamentin jäsenistä jotka ovat yhtä lailla kuin hallituspuolueen edustaja hakkarainen kansan valitsemia hölmöläisiksi

minä en pidä tällaisesta työskentelytavasta tässä salissa ja toivon että jos tämäntyyppisiä puheenvuoroja käytetään niin näihin myös puututaan

hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi alaikäisten säilöönoton kieltäminen ja nyt tämän hallituksen esityksen kautta tähän tilanteeseen myös päästään

ainoastaan maasta poistumisen osalta alaikäisten osalta ihan täyttä onnistumista ei saada mutta silti pidän tätä hallituksen esitystä kumminkin huomattavasti parempana kuin nykytilaa tilanteessa joka saattaa syntyä silloin kun alaikäinen ihminen maahan tulee paperittomana ja usein vielä huomattavan vaikeasta tilanteesta

arvoisa herra puhemies

sdplle tärkeintä on ihminen se millä tavalla ihmisten sosiaali ja terveyspalvelut hoidetaan miten niistä päätetään ja kuka maksaa laskun

meidän mallissamme laskun maksaa sen kunnan vahvan peruskunnan asukas josta asiakas on sosiaali ja terveyspalveluita lähtenyt hankkimaan ja niitä saanut

keskustalaiset te olette kehuneet tätä omaa megamaakuntamallianne sitä todellista keskittämisen keskittämismallia ja perustelleet sitä ryhmäpuheenjohtaja tiilikaisen mukaan sillä jos muistan oikein suoran lainauksen että tämä säilyttäisi nykyiset kunnat

tässä on selkeät säätelyt selkeät merkit siitä millä tavalla näissä tilanteissa tulee toimia ja ennen kaikkea alaikäisten usein myös perheen mukana tulevien lasten vanhemmat saadaan säilöönottotiloihin asianmukaisiin tiloihin nykyisten tilojen sijaan

oletteko tosiaankin sitä mieltä että kuntalaisten kukkarosta siis toisen kuntalaisen kukkarosta tulee maksaa tarvittaessa erilaiset vippaskonstit kuntien pitämiseksi pystyssä

näitä esimerkkejä on paljon ja näille esimerkeille on yhteistä se että näissä kunnissa keskustalla on ylivoimainen enemmistö omassa kunnanvaltuustossa

arvoisa puhemies

edustaja savolalle vielä muistutan tästä keskustelusta jota aikaisemminkin tässä salissa on käyty asian valmistelusta

silloin mikäli oikein muistan ja uskon muistavani keskustan edustajat syyttivät edellisen hallituksen aikana tehtyä valmistelua lähinnä kokoomuksen omaksi toiminnaksi ja puuhasteluksi

tosin minulle on myös salikeskustelun jälkeen tultu kertomaan että keskusta ei olisi millään tavalla tässä valmistelussa edellisen hallituksen aikana mukana ollut

erikoisia perusteluita koska taustalla on kumminkin teidän vahva väitteenne että edellisessä hallituksessa tätä puolustusvoimien ruokahuollon ulkoistamista on nimenomaan toteutettu silloisen keskustan hallituskumppanin toimesta joten uskon että keskustalla on ollut erinomaisen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tämän lakiesityksen valmisteluun viime hallituksessa ollessaan

arvoisa herra puhemies

poliisin hallintouudistus pitää sisällään voimakkaita uudistusesityksiä

tältä osin myös meidän mietintömme yhteydessä kiinnitettiin huomiota siihen että kun yksityinen turva ala hoitaa erilaisia tehtäviä yksityinen turva ala hoitaa niitä tehtäviä ainoastaan viranomaisten valvonnassa silloin kun kyse on julkisen vallan käyttämisestä niiltä osin kuin laki siihen mahdollisuuden antaa

esityksen mukaan liikennevalvonnan riittävä laatu varmistetaan perustamalla jokaiseen poliisilaitokseen liikennepoliisitoiminto

valtakunnallinen ohjaus ja johtaminen varmistetaan perustamalla valtakunnallinen liikenneturvallisuuden ja valvonnan ohjaustoiminto joka toteutetaan liikkuvan poliisin ja poliisihallituksen nykyisiä resursseja hyödyntämällä

näin tässä asiassa ei saa kuitenkaan käydä sillä suomi on pitkillä etäisyyksillä raskaan liikenteen jatkuvassa käytössä ja näin valvonnan puute aiheuttaa muun muassa vaaraa muulle liikenteelle

mikäli liikennevalvonnan määrä ja taso maassamme laskee vaikeutuu raskaan liikenteen työajan seuranta ja laittomuuksien kuten harmaan talouden ja työaikarikkomusten kitkeminen

on kuitenkin syytä kysyä toteutuuko poliisihallituksen ylimmän johdon henkilöstövähennys jatkossa kun samaan aikaan poliisihallitukselle siirretään tehtäviä lakkautettavista valtakunnallisista yksiköistä vaikka poliisihallituksen työntekijämäärää piti selkeästi vähentää

vaikka vuosikymmenen tai kahden päästä oleva todennäköinen liittymistarve olisi jo nyt ennustettavissa se ei perussuomalaisten mielestä tarkoita että liittyminen suurempaan kuntaan tulisi toteuttaa jo nyt

tänä aamuna lahden torilla sanottiin minulle

sellaisia kannustuksia minä sain lahden torilta

samalla tulee pystyä varmistamaan uusien poliisien laadukas koulutus ja valmistumisen jälkeen myös tarvittavat työpaikat

olen varsin tyytyväinen tähän hallintovaliokunnan mietintöön sotilaskurinpitolaista

kompromissi on myös sen mukainen mitä lausuntovaliokunnat puolustusvaliokunta ja lakivaliokunta lyhyiden poistumiskieltojen osalta myös mainitsivat omissa lausunnoissaan

tällä esityksellä että lyhyitä poistumiskieltoja voidaan tarvittaessa määrätä toimeenpantavaksi myös viikonlopun aikana erikseen perustelluista syistä pystytään varmistamaan se että poistumiskieltorangaistuksilla myös viikonloppujen osalta on ennaltaehkäisevä vaikutus puolustusvoimien omassa järjestyksenpidossa ja myös rikostorjunnassa

arvoisa rouva puhemies

hallitus nyt yrittää paikata tilannetta omilla toimillaan ja sinänsä on ymmärrettävää että toimiin ryhdytään koska ympäristökatastrofinkin välttämiseksi on joitain toimia tehtävä

mutta kyllä täällä aika moni kansanedustaja niin hallituksesta kuin oppositiosta on esittänyt vakavan huolen tästä tilannearvion tekemisestä

toistankin tuossa debatissa esittämäni ajatuksen siitä että tuotettaisiin niin maan hallitukselle kuin koko eduskunnalle kunnollinen ulkopuolisen toimesta tehty tilannearvio tästä talvivaaran tilanteesta ja niistä toimista joihin asiantuntijat meitä poliitikkoja kannustaisivat

me teimme varmasti ihan hyvän kompromissin myös siltä osilta että myös puolustusvoimissa rikos ja riita asioita käsitteleville kurinpitoesimiehille jää mahdollisuus tehdä myös tarvittavaa harkintaa siltä osin pitääkö rangaistus laittaa täytäntöönpanoon välittömästi

myös tässä lakiesityksessä lähtökohta on se että näissä tapauksissa rikos ja riita asioissa pitää erikseen kurinpitopäätöksessä myös perustella miksi rangaistus annetaan ja miksi se myös laitetaan toimeen välittömästi

sitä ei korjata lisätalousarviolla ja toivon että eduskuntaan kevään kehyksissä hallitus tuo esityksen siitä millä tavalla tähän poliisitoimeen pystytään saamaan sellainen vakaus ettei poliisi vuodesta toiseen joutuisi oman toimintansa paikkaamiseksi antamaan erilaisia poliisilaitoksia pois tai ottamaan jopa kunnalta lahjoituksena toimipisteitä mitä tällä hetkellä suomessa tapahtuu

muilta osin niin kuin edustaja lohikin tässä hyvin toi esiin puolustusvoimat omissa palveluohjesäännöissään ja omassa toiminnassaan on siirtänyt palvelun pääpainopisteen viikolle ja pääsääntöisesti varusmiehillä vapaana jatkossakin tulleeseen

työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys on iso yhteiskunnallinen ongelma

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

löytyisikö näistä sektorialoista jonkunlaisia uusia mahdollisuuksia ehkä viilatulla lainsäädännöllä erityisesti nuorisotyöttömyyden ongelman hillitsemiseen

arvoisa rouva puhemies

hallintovaliokunta havaitsi että lausuntokierroksella kunnissa ollut hallituksen esityksen luonnos poikkesi käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä

näinhän ei esityksessä sitten kuitenkaan käytännössä ollut

kunnilta oli pyydetty hallintovaliokunnan mielestä lausuntoa olennaisesti hallituksen esityksestä poikkeavasta luonnoksesta

uutta asianmukaisesti järjestettävää lausuntokierrosta ei lakiehdotuksen käsittelyaikataulun huomioon ottaen ollut mahdollista toteuttaa

hyvä että hallitus muutti esitystään sillä lakeja on tehtävä todellisten ja hyvin perusteltujen lausuntojen ja selvitysten pohjalta

olisi ollut väärä viesti kuntatyöntekijöille säätää varsin lähellä taannehtivaa lainsäädäntöä olevaa lakia jolla olisi vedetty matto alta kuntatyöntekijöiltä vaikka he ovat nykyisen lainsäädännön voimassa ollessa olleet omalla työpanoksellaan myös selvitystöissä mahdollistamassa kuntaliitoksia ensi vuodelle

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys ensi vuoden budjetissa puolittaisi poliisikoulutuksen määrän

suomessa on jo nyt eurooppalaisittain mitattuna vähän poliiseja suhteessa asukaslukuun

onko hallitus luopumassa tästä tavoitteesta

arvoisa herra puhemies

eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitys kuusi kaksituhatta

edustaja jungnerin lakialoitteessa on useita samansuuntaisia tavoitteita kuin hallituksen esityksessä ja tätä kautta on erinomaisen hyvä että edustajan lakialoite on tänään täällä salissa ja matkalla hallintovaliokunnan hallituksen lakiesityksen käsittelyyn ja toivon että tämä lakiesitys liitetään hallituksen lakiesityksen yhteydessä tehtävään lainvalmisteluun

varmasti yksi tärkeä osa johon edustaja jungnerkin tuossa puheenvuorossaan viittasi on se että löydetään uusia tehokkaampia ja samalla myös ehkä edullisempiakin keinoja tehostaa suomalaista rahankeräystä ja ennen kaikkea tämän yleishyödyllisyyden laajempaa toteutumista

kuntalakiin esitetään kannatettavia uudistuksia

uusi kuntalaki vahvistaa valtuuston asemaa

arvoisa herra puhemies

toivon että valtuustovastuun kirkastaminen johtaa myös siihen että kunnat pyrkisivät kokonaisvaltaisemmin suunnittelemaan palveluidensa järjestämistä

tässä kuntauudistuskeskustelussa tuntuu olevan tämmöinen lukittu kohta ja se on nimenomaan tämä kuntarakenne johon usein vedotaan vastustettaessa syystä tai toisesta näitä uudistusasioita

laissa säädetään kuntastrategiasta jolla valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista

sen sijaan me ylläpidämme tällaista kuntayhtymäverkostoa joka demokratian näkökulmastakin on kohtuullisen ontuva järjestelmä jossa välillisen demokratian kautta valitaan ei kansan valitsemat edustajat kunnissa kuntayhtymiin päättämään meille hyvin keskeisten palveluiden järjestämisestä

toivon tämän lakiesityksen sisällön erityisesti vähentävän kunnan hallinnon siiloutumista ja johtavan kunnan palveluiden ja rahoituksen parempaan ja kokonaisvaltaisempaan suunnitteluun

yhä suurempi osa kuntien tuottamista palveluista tuotetaan kuntayhtymissä myös sosiaali ja terveyspalveluita jotka palveluina ihmisille ovat hyvin läheisiä ja hyvin tärkeitä

pidän myös hyvänä että saamme nuorisovaltuuston vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston nyt vihdoin ja viimein lakiin ja tätä kautta vahvistettua suomalaista kuntademokratiaa suomalaisissa kunnissa kuntalaisten parhaaksi asuinpaikasta riippumatta

tässä rakenteessa tämä demokratiaongelma on ilmeinen koska hyvin harvoin suoraan kuntalaisen ääni kuuluu kuntayhtymissä

tuleeko tämä demokratianäkökulma korostumaan tämän kuntauudistusprosessin aikana niin että saadaan tämä lukko auki tästä rakennekeskustelusta todellisiin asioihin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tätä työpainetta ja työmäärää joka lupahallinnon puolellakin on jatkuvasti lisääntynyt pyritään vähentämään näillä sähköisillä palveluilla

tässä työryhmässä syntyi johtopäätös että tätä makera järjestelmää pitäisi uudistaa erityisesti läpinäkyvyyttä tukevalla tavalla

onko teillä ministerinä tiedossa mihin johtopäätökseen tässä työryhmässä päädyttiin

miten ministeri näkee pitäisikö poliisihallinnon alalla ollakin niin innovatiivisia että pystytään kehittämään julkisia palveluita sähköiselle puolelle nopeammin kuin tässä tällä hetkellä näyttää

itse ehdin jo olla hieman siinä käsityksessä että tämä deaktivointiasia ampuma aselain sisälle tulisi vasta siinä vaiheessa kun eussa on käsitelty tämä ampuma asedirektiivi ja se kokonaisuus mutta käyhän se tietenkin näinkin paloittain

kun edustaja kulmala tässä jo varsin hyvin kuvasi tätä nykytilaa niin haluan tuoda myös esiin tässä vaiheessa jo jatkokeskusteluun ja valiokuntatyöhön sen näkemyksen niin kuin edustaja kulmalakin että meillä suomessa poliisi on säädellyt tätä deaktivointitoimintaa huomattavasti tarkemmin niin kuin myös meidän kansallinen lainsäädäntö huomattavasti tarkemmin kuin euroopassa noin keskimäärin asianlaita on

sen takia onkin hyvin tärkeätä että myös meidän parlamentista menee viesti eurooppaan siitä että eurooppalaisilla jäsenmailla on myös kehittämisen varaa tässä deaktivoinnissa ettei näitä deaktivoituja aseita tai aseen osia voitaisi uudelleen ottaa käyttöön muun muassa rikolliseen tarkoitukseen

siinä vaiheessa kun tämä ampuma asedirektiivi etenee eussa niin kuin toivon että se etenee toivon että se etenisi myös siinä puolustusvaliokunnan esittämässä hengessä että reserviläistoimintaan tarvittavat aseet olisivat jatkossakin myös reserviläisten käytössä

keskustelu päättyi

asia lähetettiin hallintovaliokuntaan

syynä on muun muassa kivihiilen maailmanmarkkinahinnan voimakas lasku johtuen matalasuhdanteen aiheuttamasta alhaisesta kysynnästä ja päästöoikeuksien alhaisesta hinnasta

hallitus on vähentänyt biomassan energiakäytön aiempaa veronalennusta mikä on vaikuttanut keskeisesti siihen että ulkomaalaisen kivihiilen käyttö on monella alueella tullut biohaketta edullisemmaksi

itsekin pitäisin hyvänä että hallitus hieman tarkastaisi näitä perustuslakikysymyksiä ennen kuin lausunto lähtee varsinaisesti kuntiin

pidän tärkeänä kotimaisen uusiutuvan energiatuotannon laajentamista ja samaan aikaan tulee investoida uusiutuvan energian tuotantomuotojen tutkimustyöhön

nyt kun hallitus näitä uudistuksia tekee niin opposition puolelta arvostellaan kovasti hallitusta mutta ei nyt ainoastaan enää hallitusta vaan myös asiantuntijoita

uusiutuvan energian tuotannon tutkiminen on innovointia josta onnistuessaan tulee myös hyviä vientituotteita maailman energiamarkkinoille

kotimainen osaaminen uusiutuvan energian tuotannon saralla on jo nyt varsin korkeaa tasoa mutta tässä kilvassa kirkkaimmat mitalit saavat ne maat jotka pystyvät tuotteistamaan uusiutuvan energian tuotannon ja energian talteenoton vientituotteiksi

hallituksen esitys kasvurahaston laajentamisesta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi edistää tavoitetta suomalaisen osaamisen jalostamisesta työpaikoiksi vienniksi ja euroiksi

muun muassa homekoulujen korjaukset lähiöiden asuinrakennusten peruskorjaukset ja teollisuuden tukeminen rikkidirektiivin kompensoinnilla ovat toimenpiteitä joilla valtio omalta osaltaan pitää pyöriä pyörimässä matalasuhdanteen aikana

olen tyytyväinen myös siihen että suunnitellusta kilometrikorvausten heikennyksestä päätettiin luopua

kilometrikorvausten heikentäminen olisi heikentänyt kannustinta työntekoon silloin kun työssä joutuu matkustamaan laajalla alueella

on turhauttavaa jos tarjolla on vain osa aikaisia tai keikkaluonteisia töitä joiden tekemisestä työntekijä ei tosiasiallisesti hyödy kun ansaitut lisäansiot leikkaavat sosiaaliturvaa

usein varsinkin pitkäaikaistyötön kohtaa sen todellisuuden että täysipäiväisiä ja vakituisia työpaikkoja ei ole tarjolla lainkaan

kaikkeen työntekoon kannustamiseen tulee edelleenkin panostaa keikkatyöt ja keikkatyöntekijät tarvitsevat työtä

nyt niin työmarkkinajärjestöt kuin hallitus ovat löytäneet ratkaisuja suomalaisen työn hyväksi

kun budjettiriihessä päätettyjä rakenneuudistuksia lähdetään toteuttamaan suurimmat ongelmat ovat varmasti edessä silloin kun kuntien tehtäviä ruvetaan karsimaan

kuntien kustannukset syntyvät pääosin kansalaisille tärkeiden peruspalveluiden tuottamisesta

pelkät hallituksen esitysten torppaamiset eivät riitä vaan keskusteluun tarvitaan aitoja vaihtoehtoja siitä miten turvataan suomalaisten hyvinvointi tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

arvoisa herra puhemies

liikennepolitiikka on elintärkeää menestyvälle kansakunnalle sillä liikenneverkot yhdistävät yhteiskunnan monet toiminnot toisiinsa

liikennejärjestelmä kytkeytyy elinkeinoelämään yrittäjyyteen työllisyyteen ja sen toimivuus on suomen kaltaiselle laajalle maalle keskeinen kilpailukykytekijä

liikennepolitiikassa ei ole syytä sortua nurkkakuntaiseen pelaamiseen vaan on ajateltava kokonaisuuden etua ja alueiden tarpeita